hallitus ja kenraalit viittasivat kintaalla eduskunnalle josta ollaan tekemässä nyt kumileimasinta

ensinnäkin olisi muutettava sellaisia valmiuslakiin sisältyviä viittaussäännöksiä jotka koskevat sittemmin muuttunutta tai kumottua lakia

edellisen selonteon käsittelyn yhteydessä silloinen puolustusvaliokunta totesi että puolustusvoimien alueellisella läsnäololla siis varuskunnilla on pait si merkittävä maanpuolustustahtoa nostattava myös taloudellinen vaikutus ja että esimerkiksi sotilassoittokunnilla on tärkeä rooli linkkinä kansalaisiin ja maanpuolustustahtoon

kenraali makarovin puheista ei suomalaisten kannata pelästyä vaan terästyä

kasvua edellyttävät muun muassa ennakollinen kustannustasotarkistus vuokrakustannusten rakenteen uudistaminen siirtyvät erät puolustusmateriaalihankinnoista sekä palkantarkistukset

mitä tulee näihin veteraanikansanedustajien haastatteluihin ja niiden tutkimuskäyttöön niin eduskunnan kirjasto myöntää lupia käyttää näitä haastatteluja vakaviin akateemisiin tarkoituksiin lähinnä graduihin lisensiaattitöihin ja väitöskirjoihin ja näitä lupia kyllä käsitellään ja myönnetään jatkuvasti

on selvää että näin laajat haastattelut vievät esivalmisteluineen ja purkamisineen paljon aikaa

totta kuitenkin on että tämä hallitus pyrkii ajamaan suomea niin lähelle natoa että heikompia hirvittää

lähinnä vain avainhenkilöitä on pystytty kouluttamaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt tälläkin pyyhittiin pöytää

kysynkin ministeri wallinilta

tullaanko tämä mielestäni vaatimaton tavoite ensi vuonna saavuttamaan

arvoisa puhemies

mitä puolustusvoimauudistusta koskevia asioita ylipäätään on tulossa eduskunnan käsittelyyn

entä mikä olisi mielestänne kertausharjoitusten todellinen tarve ottaen huomioon viime vuosien kouluttamattomuuden synnyttämän aukon reservin koulutustasossa ottaen huomioon maailmanpoliittisen tilanteen ja toisaalta myös sen valitettavan tosiasian että sodanajan reserviä romautetaan ensi vuoden alusta yli kolmanneksella

keskeisimmät syyt tähän ovat olleet yhtenäisen poliittisen tahdon puute taakanjakokysymykset ja kysymys valmiusvuorossa olevan osaston sopivuudesta ajankohtaisen kriisinhallintatehtävän hoitamiseen

oma vahva puolustus on realismia

kysyn arvoisalta ministeriltä onko venäjän asevoimien komentajan kenraali makarovin lausunto saanut aikaan minkäänlaista kriittistä kihinää hallituksen sisällä

myös ison britannian johtaman taisteluosaston osalta tilanne on se että tällä hetkellä ei ole käynnissä valmisteluja ison britannian johtaman osaston käyttämisestä sen valmiusvuoron aikana

eli onko hallituksella henkistä valmiutta muuttaa puolustuspoliittista linjaa edes hieman loiventaa puolustusvoimien meneillään olevaa suorituskyvyn syöksyä esimerkiksi palauttaa reserviläisten kertausharjoitukset edes välttävälle tasolle

valtakunnan alueellisen koskemattomuuden valvonnasta ja turvaamisesta huolehtivat sotilas ja rajavartioviranomaisten ohella poliisi ja tulliviranomaiset sekä niiden aluevalvontaan määrätyt virkamiehet

taisteluosaston lähettämisestä operaatioon päättävät eun jäsenmaat vaikka johtovaltiolla ja osastoon osallistuvilla mailla onkin suuri rooli päätöksenteon valmistelussa

kyse ei kuitenkaan ole puolustusvoimain toiminnasta eikä ylipäällikön toimivaltuuksista kuten ministeri henriksson äsken totesi vaan valmiuslain perusteella annettavat toimivaltuudet olisivat kaikki siviiliviranomaisten toimivaltuuksia

nyt ehdotetut muutokset ovat edellä sanotun mukaisesti luonteeltaan teknisiä

liikennevirasto toimii toimialallaan aluevalvontaviranomaisena

hallituksen esitys sisältää ehdotuksen saattaa lailla voimaan kuluvana vuonna neuvoteltu ja allekirjoitettu suomen hallituksen ja naton turvallisuustoimiston välinen hallinnollinen järjestely joka koskee suomen ja naton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista

perustuslakivaliokunta toteaa puolustusvaliokunnalle asian käsittelyn yhteydessä antamassaan lausunnossa että näiden muutosten tekeminen ei merkitse lakiehdotusten asiasisällön muuttamista

vaikka eun taisteluosastoja ei ole käytetty kriisinhallintaoperaatiossa on niiden rooli sotilaallisten suorituskykyjen ja yhteistoimintakyvyn kehittämisessä vakiintunut

puolustusvoimien palkatulla henkilöstöllä on paras osaaminen kaikista niistä tehtävistä jotka saattavat tulla kyseeseen keskinäistä apua annettaessa tai vastaanotettaessa

valmiuslaille oli selkeä uudistustarve

se sisältää paljon teknisluonteisia parannuksia ajanmukaistuksia vaan toivottavasti lakia ei kuitenkaan koskaan tarvitse ottaa käyttöön

arvoisa puhemies

suomen alueellista kos kemattomuutta valvotaan keskeytyksettä koko maan kattavalla valvontajärjestelmällä

tuolloin eduskunnan vaatimuksesta puolustusministeriön ja puolustushallinnon henkilöstöjärjestöjen kesken laadittiin yhteisymmärryspöytäkirja näiden tehtävien kuulumisesta virkavelvollisuuden piiriin

suomi on johdonmukaisesti puhunut taisteluosaston käytön puolesta ja myös osallistunut valmiusvuoroihin vaikka konsepti alkujaan onkin luotu ammattiarmeijoita eikä yleiseen asevelvollisuuteen pohjaavia reserviläisarmeijoita varten

perussuomalaisten kannalta ongelmallisinta valmiuslaissa on että sen soveltamisen aloittamista koskevaa päätöksentekomenettelyä ehdotetaan muutettavaksi siten että valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöönotosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella eikä tasavallan presidentin asetuksella kuten aiemmin

palkatun henkilöstön osalta hallituksen esityksessä lähdetään siitä että ensisijaisesti näihin tehtäviin käytetään sellaista henkilöstöä joka on ilmaissut halukkuutensa ja sitoutunut puolustusvoimien kansainväliseen toimintaan

keskeisin viranomaisyhteistyön muoto on tekninen yhteistoiminta merialueella tehtävässä valvonnassa ja yhdessä tuotettava valtakunnallinen meritilannekuva

arvoisa puhemies

ison britannian johtama taisteluosasto on ison britannian irlannin latvian liettuan ruotsin ja suomen muodostama osasto

suomen on kyettävä toteuttamaan velvollisuutensa kaikissa tilanteissa joten riittävien henkilöstövoimavarojen sekä osaamisen varmistamiseksi voidaan viime kädessä joutua käyttämään työnjohto oikeutta

tilannekuva koostuu merivoimien rajavartiolaitoksen ja liikenneviraston sensoreiden tuottamista havainnoista ja se kootaan valtakunnalliseksi meritilannekuvaksi merivoimien esikunnassa

ennen tämän käyttöönottoasetuksen antamista kuten esityksessä lukee on valtioneuvoston yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa todettava maassa vallitsevat poikkeusolot

osasto muodostuu esikuntaosista mekanisoidusta pataljoonasta tykistöpatteristosta tukikomppaniasta tiedustelukomppaniasta esikuntakomppaniasta huoltokomppaniasta ja pioneeriosastosta

valiokunta painottaa mietinnössään että alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa aluevalvontaviranomaisille tulee osoittaa riittävät resurssit mukaan lukien henkilöstöresurssit

heidän osaltaan osallistuminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen

arvoisa puhemies

edustaja zyskowicz nosti esille varsin tärkeän teeman lähihistoriastamme ja kyllä tätäkin kysymystä suomettumista ja neuvostoliiton vaikutuspiirissä oloa on näissä haastatteluissa ymmärrykseni mukaan käsitelty

lakiuudistus on varmasti sinänsä tarpeellinen mutta epäilys jää

samalla on tarkoitus saattaa lailla voimaan ne mainitun tietoturvallisuussopimuksen määräykset jotka uuden perustuslain ja sitä koskevan tulkintakäytännön johdosta nykyisin arvioidaan kuuluviksi lainsäädännön alaan

koska kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisessa on kyse valtionsisäisestä toimenpiteestä voidaan se toteuttaa myös jälkikäteen

näissä veteraanikansanedustajien haastatteluissa on tietty kysymyspatteri jota luonnollisesti muotoillaan aina kyseessä olevan veteraanikansanedustajan elämänhistorian mukaisesti ja eduskunnan kirjastossa asiaa hoitaa virkamies joni krekola joka varmasti edustaja zyskowiczille on valmis esittelemään lähemmin tähän aihepiiriin liittyviä haastatteluita vaikka hakemistojen kautta

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen taloudellisia vaikutuksia on vaikea arvioida

liikenne ja viestintävaliokunta on omassa lausunnossaan samalla kannalla

mikäli apua ei anneta eikä pyydetä niin puolustusvoimien osalta tällä hallituksen esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia

esikuntaosien koulutus alkoi jo tammikuussa isossa britanniassa ja suomalaisen pääjoukon koulutus maaliskuussa porin prikaatissa säkylässä

mikäli suomi päättää osallistua keskinäisen avun antamiseen niin taloudelliset vaikutukset aiheutuvat henkilöstömenoista sekä tehtävän vaatimasta erityisvarustuksesta

tuolloin voimassa olleen valtiosäännön mukaisesti se arvioitiin niin sanotuksi kansainväliseksi hallintosopimukseksi jonka allekirjoittamisesta ja hyväksymisestä voi päättää toimivaltainen ministeriö

mitä tulee omaan käyttöhistoriaani se rajoittuu oikeastaan tähän ensimmäiseen haastatteluun joka tässä projektissa on ylipäätään tehty

se liittyy väitöskirjatyöhöni everstiluutnantti paavo susitaipaleesta joka oli myös kansanedustajana talvisodan alla ja hän oli ensimmäinen haastateltu kansanedustaja tässä veteraanien muistitietoprojektissa

viranomaisten tehtävien ja toimivaltuuksien kannalta nykyistä täsmällisempi ja kattavampi sääntely selkeyttää toimintaa sekä avun antamisessa että pyytämisessä

valtioneuvoston ehdotuksena on että puolustusvoimiin esitetyt säädösmuutokset tulevat voimaan mahdollisimman pian ja samaan aikaan kuin kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta ehdotettu laki ja sisäministeriön valmistelemaan hallituksen esitykseen sisältyvät lait

eun taisteluosastojen mahdollista käyttöä koskevat kansalliset päätökset valmistaudutaan tekemään nopeammin kuin päätökset osallistumisesta muihin sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin

perussuomalaisten kannalta ongelmallista lakiehdotuksessa kuitenkin on että sen soveltamisen aloittamista koskevaa päätöksentekomenettelyä ehdotetaan muutettavaksi siten että valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöönotosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella eikä tasavallan presidentin asetuksella kuten nykyinen tilanne on

arvoisa puhemies

ennen tämän käyttöönottoasetuksen antamista on valtioneuvoston yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa todettava maassa vallitsevat poikkeusolot

vakavassa kriisitilanteessa tämä tuskin synnyttää ristiriitaa mutta kaikkihan on aina mahdollista

ehdotetun voimaansaattamislain hyväksyminen ei tarkoittaisi sitä että kansalaisten yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa kavennettaisiin aikaisempaan verrattuna koska henkilöllisyysturvallisuusselvityksiin sovelletaan aina turvallisuusselvityksistä annettua lakia

lakiuudistus on siis tarpeellinen muutoin vaan miksi tässäkin lakiehdotuksessa kansan valitseman tasavallan presidentin valtaa pitää vähentää

edellä olevan perusteella voidaan arvioida että suomen ja naton välisen järjestelyn ja tietoturvallisuussopimuksen voimaansaattamista koskeva lakiehdotus ei asiallisesti vaikuta kansalaisten tiedonsaantia vähentävästi suhteessa siihen mitä tiedonsaanti yleisen lainsäädännön mukaan on

arvoisa puhemies

suomen ja naton välinen järjestely sekä voimaansaattamislaki on tarkoitettu tulemaan voimaan suomen ilmoittamana päivänä sen jälkeen kun suomi on saanut kansalliset hyväksymismenettelynsä päätökseen

vaikka osastoja ei ole toistaiseksi käytetty operaatioihin on niihin osallistuminen tukenut puolustusvoimien suorituskykyjen ja suomen kriisinhallintavalmiuksien ylläpitoa ja kehittämistä jos kohta onkin tunnustettava osastojen hintavuus verrattuna esimerkiksi perinteisiin reserviläisten kertausharjoituksiin

puolustusvaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa että eduskunta hyväksyy suomen ja pohjois atlantin liiton välillä tehdyn hallinnollisen järjestelyn ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana

tasavallan presidentin valtaoikeuksien kaventaminen asiassa voidaan käytännön perustelujen sijaan nähdä pikemminkin osana niin sanottua päätöksentekojärjestelmämme parlamentarisoimista niin ikään kansanvaltaisen presidentti instituution kustannuksella kuten edustaja saarakkala aivan oikein totesi

osallistuminen on suomelle osa eun yhteistä turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa ja sen käytännön toimeenpanoa

tämän katsotaan vahvistavan osaltaan suomen kansainvälistä asemaa ja puolustuskykyä

presidentin päätöksentekovallan vähentämiselle ei tässä asiassa löydy perussuomalaisten mielestä sellaisia perusteita että asetuksenantovalta tulisi siirtää pois presidentiltä

arvoisa puhemies

yleisesti ottaen on tässäkin yhteydessä syytä painottaa perussuomalaisten murtumatonta peruslinjaa että kansan suoraan valitseman tasavallan presidentin tietynasteisen vallan säilyttäminen on demokratialle parempaa ja terveellisempää kuin lähes kaiken vallan keskittäminen yksiin käsiin eli käytännössä pääministerille jota kansa ei edes suoraan ole valinnut

kannatan edustaja saarakkalan tekemää esitystä

arvoisa puhemies

kiitän veteraanikansanedustaja kanervaa evästyksestä tämän veteraanikansanedustajamuistitietoprojektin edelleen kehittämiseksi

ihan vakavasti ottaen tätä on syytä miettiä onko syytä ulottaa tätä myös vielä istuviin todella pitkään valtiopäivillä vaikuttaneisiin edustajiin

edustaja eestilän ehdotus on periaatteessa hyvä mutta mielestäni vielä järkevämpää olisi jos kouluissamme ei jatkuvasti muuteta tapaa kirjoittaa numeroita vaan me kaikki suomalaiset ihan sukupolvesta riippumatta oppisimme käyttämään samalla tavalla kirjoitettuja numeroita

edustaja heinonen nosti jälleen esille kysymyksen istuvien konkarikansanedustajien haastattelemisesta ja nosti erikoisesti esille nimet zyskowicz kanerva ja tuomioja

näin pääsisimme eroon tulkinnanvaraisuudesta